skandaalin ydin on kehittyvien maakuntien suomen verhoama mätä omena yritysrypäs nimeltään nova

sen päätekijä oli vangittuna muutaman viikon

novan toiminta ei perustunut minkäänlaiseen maan tapaan eikä vastaa mitään moraalisia vaatimuksia

ymmärrän että puoluetoimitsijat innostuivat hankkeeseen mutta pääministeri puheenjohtaja matti vanhasen olisi kokeneempana tullut estää tuo epäilyttävä hanke mutta hän salli sen tapahtuvan

ja ovatko nämä muut maat tässä huonoja

arvoisa puhemies

ehdotan eduskunnan hyväksyttäväksi seuraavan päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodon

kuultuaan valtioneuvoston tiedonannon vaalirahoituksesta eduskunta edellyttää että hallitus antaa kiireellisesti eduskunnalle esityksen vaali ja puoluerahoitusta koskevaksi lainsäädännöksi joka turvaa vaali ja puoluerahoituksen avoimuuden ja vastaa kansainvälisiä velvoitteita

lisäksi eduskunta toteaa että pääministeri matti van hasen toiminta ei vaalirahoituksen osalta nauti eduskunnan luottamusta ja siirtyy päiväjärjestykseen

arvoisa puhemies

tämä lakiesityshän on syntynyt sen vuoksi että meillä on äskettäin muutettu nämä käräjäoikeuden piirit huomattavasti suuremmiksi ja toisenlaisiksi ja se on aiheuttanut sen että on haluttu säätää joustavammin näistä oloista ja samalla turvata vähemmistölle oli se sitten suomen tai ruotsinkielinen oikeus puhua omaa kieltä oikeudessa mikä on kai kansalaisten perusoikeus

arvoisa puhemies

tämä hallituksen esitys on hyvin myönteinen ja varmaan sillä on vaikutuksensa alkoholin kulutukseen

se mikä tässä on tämä suuri periaatteellinen muutos on tietysti se että näihin korkeimman oikeuden esittelijän paikoille tulee määräaikaisia ihmisiä talon ulkopuolelta

perinteisesti on aina katsottu että ihmisen pitää vihkiytyä tähän tuomarinuraan ja pysyä siinä ja edetä siinä ja tällä tavalla pysyä puolueettomana

voi sanoa että järjestyspoliisin työstä helsingin seudulla pääkaupunkiseudulla suurin osa johtuu siitä että ihmiset alkoholin vaikutuksen alaisena tekevät tyhmyyksiä ja sama koskee myös näitä avoinna olevia terveysasemia ja muita

tässä on tietysti se riski että sinne tulee ihmisiä joilla on sidoksia vähän sinne tänne ja jotka ehkä vaarantavatkin oikeusturvaa mutta tämä on otettu minusta molemmissa valiokunnissa huomioon ja pohdittu sitä

ja ehkä tässä juuri käy niin että nämä uudet ihmiset uudella taustalla panevat vähän sen seisovan veden liikkeelle ja edistävät korkeimman oikeuden työtapojen muuttumista koska ne ovat hyvin vanhentuneita

suurin osa niiden asiakkaista iltasella on humalassa

mutta kun tässä puhuttiin eusta niin euhan taistelee hyvin voimakkaasti tupakkaa ja nuuskaa vastaan ja maita pannaan oikeuteen jos ne rikkovat sääntöjä

kaltiokumpu täällä erittäin hyvin sanoi että sinänsä sivistys ja sen lisääminen ja kielten opiskeleminen on sikäli tärkeätä että ihmiset oppivat ymmärtämään toisten kulttuuria

salon arvio syyttäjien tilanteesta on oikea että meillä tällä hetkellä monet jutut hidastuvat nimenomaan sen vuoksi että ei ole riittävästi syyttäjiä eikä riittävän päteviä syyttäjiä ja jutut seisovat sen vuoksi

euhan kaikin tavoin yrittää edistää sitä että viinaa käytetään ja viiniä myydään

ja tämä keskustelu on ollut erinomaisen tärkeä sen vuoksi että se on paljastanut mikä tämän perussuomalaisen liikkeen perimmäinen tarkoitus on

euhun ei tässä asiassa kyllä kannata vedota

he keräävät nyt ääniä siihen että he pääsisivät asemaan jossa he voivat sortaa vähemmistöjä ja se on erittäin oivallista ymmärtää

päinvastoin pohjoismaathan ovat koko ajan olleet vaikeuksissa eun kanssa kun ne yrittävät vähentää tuota alkoholinkulutusta

minä olen aivan uusi pohjoismaiden neuvoston jäsen joten puhun nyt sillä asiantuntemuksella joka siitä lähtee

toivoisin että he lukisivat itse puheenjohtaja timo soinin haastattelun jossa sanoma on täysin päinvastainen

se on totta että tämä valtiovarainvaliokunnan esitys siitä että sekä krpn talousrikostutkintaan annetaan rahaa että myös syyttäjille annetaan tuntuvasti rahaa on erittäin hyvä asia

ja sekin on totta niin kuin ministeri sanoi että keskimäärin oikeusjuttujen käsittely on huomattavasti lyhentynyt viime vuosina

mutta pohjalla on koko ajan tässä yhteiskunnassa semmoinen suuri satsi vakavia talousrikoksia joiden tutkinta kestää kauan syytteeseenpano kestää kauan ja se ehdottomasti pitäisi saada kiireellisemmäksi

tästä sain inspiraation puhua hetken siitä mitkä olisivat pohjoismaiden neuvoston suhteet euroopan parlamenttiin mistä on aina silloin tällöin keskusteltu

nythän lähtötilanne tälle asialle on huono sikäli että pohjoismaat ovat hyvin eri tavalla liittyneet euroopan unioniin ja lähestyneet sitä

toivottavasti nämä lisäresurssit käytetään nimenomaan tähän koska tuomioistuinvaihe on kuitenkin kaikkein nopein vaikka sitäkin voi nopeuttaa

mutta olisin nyt kysynyt kun korruptio lisääntyy suomessa olen puhunut tästä ministerin kanssa aikaisemmin mutta en ehkä eduskunnassa eikös olisi hyvä nyt tehdä niin kuin ruotsissa tehtiin semmoinen laaja korruptioselvitys että päästäisiin vähän tähän ilmiöön käsiksi ja voitaisiin ennalta estää tämä vakava kehitys joka yhteiskuntaa kalvaa

meillä olisi eussa paljon annettavaa jos ajatellaan tätä hyvinvointiyhteiskuntaa avoimuutta talouspolitiikkaa ja montaa asiaa jotka on hyvin täällä järjestetty

silloin kun minulla oli tilaisuus seurata europarlamentin työtä hyvin läheltä huomasin että pohjoismaisten meppien välillä yhteistyö oli hyvin harvinaista

ainoa yhteistyön muoto oli edustaja väyrysen ja erään ruotsista olevan keskustalaisen järjestämä aamukahvi joka keskiviikko jolloin pohjoismaiset mepit aika laajalla pohjalla tapasivat mutta nekin tilaisuudet ovat tiettävästi loppuneet

minusta on kyllä niin että pohjoismaiden neuvosto voisi jollain tavalla lisätä pohjoismaisen äänen ja pohjoismaisten ajatusten näkemystä europarlamentissa

nyt siellä on esillä tämmöinen medlemsförslag om nordisk granskning av eus grön och vitböcker om en gemensam eu strategi eli ajatus on se että pohjoismaiden neuvostossa valmistettaisiin jonkinlaista yhteistä eu strategiaa

arvoisa puhemies

minä oikeastaan pyysin puheenvuoron sen vuoksi että minusta tämä raportti jonka valtionta louden tarkastusvirasto on antanut ja tämä tarkastusvaliokunnan mietintö osoittavat sen että se oli onnistunut ajatus aikoinaan että tämä vaalirahoituksen valvonta annettiin valtiontalouden tarkastusvirastolle

ajatuksena olisi se että tutkittaisiin näitä eun suunnitelmia joko näissä vihreissä tai valkoisissa kirjoissa ja niiden pohjalta sitten pohdittaisiin mihin puututaan

edellisessä kokouksessa ilmeni että tarmokkaat nuoret suomalaiset naiset ovat tehneet tämmöisen debattikirjan skilda vägar

heillähän on nyt paljon käytännön ongelmia ja he varmaan pelkäävät tätä uutta lainsäädäntöä mutta kyllä minusta heidän otteensa on sellainen että tähän valvontaan tulee nyt täsmällisyyttä ja järkeä

oletteko te valmis edes miettimään sitä

minä en tiedä mistä ed

mutta tämä rakennelma tässä jossa pakotettaisiin yliopistot joista tulee itsenäisiä yliopistolain mukaan tekemään sopimuksia jonkun muun henkilön kanssa on kyllä minusta rakennelma jolla ei ole mitään tekemistä minkään perustuslain kanssa koska sopiminen on yleensä semmoinen että kaksi itsenäistä osapuolta sopii siitä keskenään

merkkinen vastauspuheenvuorot vielä edustajien lauslahti taberman

arvoisa puhemies

täällä usein puhutaan siitä että meidän tehtävämme on hyväksyä hallituksen esityksiä eikä saa hyväksyä omia lakialoitteita mutta jos te katsotte perustuslakia niin valta kuuluu siis eduskunnalle jonka kansa on valinnut ja sille kuuluu lainsäädäntövalta ja hallituksen tulee nauttia eduskunnan luottamusta

täällähän koko ajan puhutaan että me siirrymme parlamentarismiin ja nyt kerrankin kun siirryttiin parlamentarismiin niin juuri se puolue joka on eniten huutanut parlamentarismista perustuslakiuudistuksesta pitää sitä vaarallisena hank keena

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tässä on kysymyksessä pienen tuntuinen esitys jossa kuitenkin hallitus aivan oikein puuttuu suureen asiaan

ukkola ilmoitti että hän ei pidä tätä lakiehdotusta hyvänä ja että hän vanhan lain mukaan saattoi tehdä hyvän vaali ilmoituksen

nimittäin tilannehan on se että euroopan ihmisoikeustuomioistuin on antanut valitettavan monia moittivia ratkaisuja suomelle sen vuoksi että meidän tuomioistuinjärjestelmämme ei pysty käsittelemään asioita riittävällä nopeudella

maaherrahan on suomalaisessa tietoisuudessa aika merkillinen figuuri josta topelius on kirjoittanut sadun ja runeberg on kirjoittanut runon ja hänet mainitaan raamatussa

hallituksen esitykseen tulee muutos joka tarkoittaa sitä että selontekomenettely on ainoa tapa purkaa tasavallan presidentin ja valtioneuvoston lukkiutunut erimielisyys ulko ja turvallisuuspolitiikassa

minä olisin ensin kiittänyt ministeri lehtomäkeä tästä lupauksesta esittää sipoonkorven kansallispuistolakiesitystä se on todella tärkeä asia

aikoinaan kun minulla oli tilaisuus tarkastaa näitä tuomioistuimia huomasin sellaisen puutteen että tällä päällikkötuomarilla jolla on tietysti velvollisuus huolehtia siitä että hänen tuomioistuimensa toimii ei ollut oikeastaan menetelmiä joilla hän olisi puuttunut alaistensa toimintaan silloin kun he eivät olleet yhteistyökykyisiä

jos joku ammattiyhdistysliike tukee ehdokasta niin ehdokkaan tulee tietysti ilmoittaa se tuki ihan niin kuin jos joku kokoomuslainen saa elinkeinoelämältä tukea

arvoisa puhemies

niin sanottu valuvika siirtyy historiaan

mutta maaherra on myös lakimiesliiton symboli laillisuudelle ja minusta se on paljon vakavampaa että on unohtunut se mikä lääninhallituksen tehtävä on

minä olisin samalla kertonut anekdoottina sen että kun minä olin uudenmaan läänin maaherra niin meidän väkemme ajoi voimakkaasti kansallispuistoa nuuksioon ja oli hyvin vähän ihmisiä jotka olivat samalla kannalla kunnes ministeri väyrynen yhtäkkiä ryhtyi kannattamaan hanketta joka toteutui

arvoisa puhemies

minä ymmärrän tämän kansalaisuuslain sillä tavalla että näiden maahanmuuttajien tulee osoittaa osaavansa ainakin yhden kansalaiskielen että saavat suomen kansalaisuuden

menettely olisi käytännössä työläs

kesällä minulla oli aikaa lukea kaikki nämä korruptionvastaiset sopimukset ja suositukset ja minä kiinnitin huomiota siihen että euroopan neuvostossa ihmeteltiin sitä kuinka voi suomi joka on pohjimmiltaan niin avoin yhteiskunta julkisen hallinnon osalta olla niin salaperäinen vaalirahoituksen kannalta

lääninhallituksen tehtävä on ollut valvoa sitä että eduskunnan säätämät lait pannaan laillisesti toimeen ja että jokainen pääsee oikeuksiinsa

nyt tässä hallituksen esityksessä jota lakivaliokunta kannattaa tulee päällikkötuomarille mahdollisuus antaa varoitus josta sitten asianomainen tuomari jos hän kokee että hän on noudattanut virkavelvollisuuksia voi valittaa tuomioistuinlaitoksen sisällä

tosin hän minulle kahden kesken sanoi sitten että eteläsuomalaiset ovat niin paljon suojelleet lappia että hän nyt kostoksi suojelee plus tuoksu oli mitään väliä ja tämän

se voi olla sillä tavalla hyvin käytännöllinen että monet maahanmuuttajathan tulevat ruotsinkielisiin pitäjiin jotka ovat olleet huomattavasti hanakampia ottamaan vastaan heitä kuin monet suomenkieliset

toinen muutos merkitsee sitä että voimassa olevassa laissa sotilaallisesta kriisinhallinnasta oleva päätöksentekomenettely jää voimaan perustuslain muuttamisesta huolimatta

se on kyllä minusta aika mielenkiintoinen asia

se ei millään tavalla uhkaa suomen kieltä koska jokainen joka tänne jää kansalaiseksi tietysti näkee suuren hyödyn siinä että oppii suomen kielen enkä minä usko että tämä lakiesitys on missään mielessä kielipoliittinen tai tähtäisi siihen että se hankaloittaisi suomen kielen asemaa

tämä on pieni asia mutta se antaa päällikkötuomarille mahdollisuuden ihan toisella tavalla puuttua sellaisiin tuomareihin jotka eivät täytä virkavelvollisuuksia

se oli hieno juttu

laillisuuden kannalta tietysti on aika ongelmallista jos poliisihallinto sitten erotetaan koko hallinnosta omaksi erilliseksi putkeksi jossa se eristäytyy yhteiskunnasta

näin sotilaallisesta kriisinhallinnasta päättäisi kukin vuorollaan

kiitos siitä ja hyvää joulua

tähän liittyy myös mahdollisuus huolehtia siitä että työkykynsä täysin menettäneelle tuomarille voidaan antaa ero siitä riippumatta että hän ei halua tai ymmärrä hakea eroa ja tämä joissain tapauksissa myös eräässä joka oli äskettäin julkisuudessa voi olla hyvinkin tärkeää

sitä paitsi kun he käyvät siellä närpiössä tai pietarsaaressa tai raaseporissa koulua niin he joutuvat lukemaan tätä pakkosuomea joka on hyvin hyödyllistä osata

ja uskon siihenkin että jos avustukset tulevat täysin avoimiksi niin putoaa pois joukko sellaisia rahoittajia joita emme toivo mukaan

täällä on nyt kuultu sellaiset asiat kuin että tämä edistää synergiaa innovatiivisuutta on prioriteettia ja tuottavuutta ja vetovastuuta ja sitten tulee tätä henkistä liikkuvuutta

hallituksen perusteluista ilmenee että esitystä tehtäessä on harkittu sellaista euroopan neuvoston muutamissa jäsenmaissa aika tavallista erillisen tuomarin valvontalautakunnan perustamista jossa valvottaisiin tuomioistuimia näidenkin puutteiden osalta

näin ollen putoavat nämä korkeat vaalikulut ainakin toivottavasti niin että tavallisilla ihmisillä on mahdollisuus tehdä vaalityötä

väitän että jos ei millään viranomaisella ole sitä tehtävää niin me siirrymme ikään kuin latinalaisamerikkalaiseen hallintoon jossa siis todella tehdään valtavan hienoja lakeja kukaan ei vaan välitä siitä että ne pannaan asianmukaisesti toimeen

hyvä

poikkeuksellisesti valtioneuvosto voisi päättää siitä että tasavallan presidentti on paikalla jos suomen kantoja voitaisiin kokouksen luonne huomioon ottaen näin edistää kuten ulkoasiainvaliokunta sanoo

minusta ei kannata tehdä tätä asiaa niin vaikeaksi kuin täällä kansanedustaja vistbacka teki